entä kotimainen kalastus

meillä on tiedossa jo että investointihalukkuus suomessa kohdistuu pohjoisiin alueisiin teolliset investoinnit kohdistuvat pohjoiseen

mutta kaiken kaikkiaan metsätalous on siis muuntunut moneksi

tämä tarkoittaa sitä että kun tämä asia nyt on vielä ratkaistavana tässä voi tulla tietysti joku toinen lopputulos vaikkapa totaalikielto

onko meillä olemassa vahva elinkeinorakenne ja kuntarakenne pohjoiseen asti tätä tukemassa tai lappia matkailumaakuntana

myös monimuotoinen käyttö on kehittynyt hyvään suuntaan

tämä laki hyvät kollegat ei todellakaan poista jokamiehenoikeuksia

mutta nyt suomi on siis saattamassa oman lainsäädäntönsä tilanteeseen että meillä on määritelty toimivaltaiset elimet ja toivon mukaan myöskin jatkossa pystytään turvaamaan sitten hyljetuotteitten kaupallistaminen

ja kyse kai on koko ajan pelkästään köyhyydestä velkaantumisesta

metsähallitus on todellakin käynyt kiistoja saamelaisalueilla hakkuista

varsinaisesti tietysti suurin osa hylkeenpyynnistä on jo museoissa tuolla perämerellä tai ylipäätään tuolla saaristossa mutta valiokunta korostaa sitä että suomen hyljekantaa vähennetään siis riistaeläimenä kestävällä tavalla verrattuna esimerkiksi siihen että on käyty keskustelua kanadan inuiittien ja ilmeisesti myöskin sitten grönlannin inuiittien tavasta metsästää jota on kyseenalaistettu

me olemme eurokriisissä josta ei kuulemma saisi puhua kuntavaalien alla mutta ei kai siinä ole sananvapauden rajoitusta etteikö eurokriisistä voisi puhua myös kuntavaalien alla

ja myöskin saamelaiset on huomioitu useassa erityislaissa totta kai myös perustuslaissa

mutta tällaiset tuotteethan poikakarvaisen kuutin tuotteet markkinoilla on kanadassa kielletty jo vuosikausia sitten

en tiedä nyt sitten minkälaista tulokulmaa tähän wto on ottamassa mutta haluan korostaa nimenomaan sitä että suomessa on vielä niitä pyytäjiä joilla tämä taito on on myöskin taito sitten hyödyntää hylkeestä saatavia tuotteita

entä jos julkinen talous onkin ihan oikeasti tehokas ja toimii hyvin mutta meidän pitäisi ruveta keskustelemaan siitä voimmeko jo leikata joistakin palveluista

ilmeisimmin syynä on konkurssien määrän kasvu

no en tiedä mikä kauppa on sitten voittoa tavoittelematonta mutta uskon kuitenkin tietysti että suomessa tämäkin myös toteutetaan kestävällä tavalla

on aivan perusteltua se että suomen riistakeskus sitten toimii tämän komission asetuksen artiklassa tarkoitettuna tunnustettuna kansallisena toimielimenä

uskon että riistakeskuksella on myöskin nimenomaan metsästysasioihin se paras osaaminen ja näkemys ja tässä valiokunta on sitten tehnyt muutamat muutosehdotukset

kaiken kaikkiaan siis toivon että hyljettä voidaan jatkossa hyödyntää kiintiön mukaisesti

tosin olen kalastajilta kuullut sellaistakin viestiä että hylkeenmetsästys on haastavaa se on vaikeaa ja tätä kiintiötä ei saada kokonaisuudessakaan ilmeisesti metsästettyä täyteen

tarina kertoo että ruotsissa maksettiin yläleuasta todisteena ja suomessa maksettiin alaleuasta tai oliko se sitten päinvastoin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tässä juuri hienosti luetellaan tehtävät joiden hoitamista halutaan parantaa että seurakunnilla olisi tulevaisuudessa paremmat mahdollisuudet kehittää toimintaansa hautaustoimen väestökirjanpitotehtävien ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ja irtaimiston ylläpidon osalta

kiitos

elikkä kiitoksia ministerille esittelystä ja siitä että nämä korjausta tarvitsevat lait tulevat nyt yhtä aikaa käsittelyyn lakivaliokuntaan ja hallintovaliokuntaan

tässä vaikeassa taloustilanteessa kuten sanonta kuuluu ei pidä lähteä näin kustannustehokasta palvelumuotoa leikkaamaan ja vyöryttämään kunnille lisää velvollisuuksia

ja vaikka muutama päivä sitten kiirettä moitittiinkin niin jospa nyt saataisiin niin sanotusti paremmalla ajalla sitten korjaukset tehtyä

eikä kotihoidon tuki ole menneinä vuosina kansantalouttamme syönyt

kuten edustaja maijala tuossa otti esille ja myös toissapäiväisessä salikeskustelussa tuli esille on varmasti sellaisia asioita joita valiokuntien on syytä pohtia

mutta nyt kun ministeri on paikalla haluaisin kysyä kaksi kysymystä ensinnäkin liittyen kirkonkirjojen digitointiin ja sukututkimukseen ja siihen että aina välillä kuuluu huhuja siitä että eu lainsäädännöstä olisi tulossa jotain uutta estettä tai rajoitetta sille miten näitä tietoja voidaan sukututkimuksessa käyttää

satojen kodin seinien muuttaminen päivähoidon seiniksi tulee kalliiksi myös päinvastoin kaikkea kotona tapahtuvaa hoitoa tulisi tukea enemmän kuten omaishoitoakin

koska rikollisuus on tuolla maailmalla ulkona meitä vaanimassa se saa uusia muotoja netti vaanii lapsia aivan kuten jo tässä edellä puheessa tuli esille niin meidän on myös voitava siihen silloin lainsäädännöllä vastata että meidän yhteiskuntamme olisi turvallisempi

perhepäivähoito on korkeatasoista kovaa ja arvokasta työtä eikä perhepäivähoitajiakaan ole viime vuosina saatu lisää vaan jo pikainen katsaus viimeaikaisiin uutisiin kunnissa osoittaa että heistä on pula

on kyse lapsen oikeudesta kotihoitoon mikä on yhtä arvokasta kuin lapsen oikeus päivähoitoonkin mutta voisimmeko kulurakenteena keskustella rohkeammin siitä voimmeko rajata päivähoidon subjektiivisuutta

toinen kysymys sitten liittyy eriäviin mielipiteisiin tiettyjen uskonnollisten tahojen osalta jotka olivat vaatimassa että yhteiskunnan tulisi tukea enemmän näiden yhteiskunnallisten tehtä vien toimittamista

on äärimmäisen tärkeää että jos me puhumme aidosti suomalaisesta biotalousstrategiasta siihen on liitettävä myöskin tämä yrittäjämäinen metsätalous ja sitä kautta yksityismetsän omistajuus

olemmehan kuulleet jo tilanteesta että lapsella ei ole ollut yhtään vapaata kuukautta vuodessa hoitopaikasta tai että lapsi on hoidossa olivatpa vanhemmat töissä tai eivät

arvoisa puhemies

kommentti edustaja modigille

liittyykö tämä jotenkin siihen että meillä olisi erityisen köyhiä seurakuntia tai erityisen köyhiä uskonnollisia yhteisöjä jos näin voi sanoa

joka kunnassa on valtuusto kunnallisen itsehallinnon perusta ja kuntatalous on sen yksi osa

mutta vielä tähän luopumistukeen

keskusta on esittänyt muun muassa valtion infra oytä ja me esitämme omassa vaihtoehdossamme samaa monessa osiossa eli tässä kuuden paketin ohjelmalle perustuvassa vaihtoehtobudjetissa

haluan lisätä sen että on äärimmäisen tärkeää ollut että tällainen järjestelmä on ollut käytössä niin kuin tässäkin salissa olemme kokemuksia kuulleet edustajien aiemmista työtilanteista

perhettä tulee tukea siis muutenkin kuin päivähoitoa tarjoamalla

on muistettava että maatilasta luopuminen ja sukupolvenvaihdos ovat myöskin hyvin herkkiä hetkiä ja niille on vain tietty aikaikkuna

subjektiivisen päivähoidon tarjoaminen vaikkapa puolipäivähoitona tilanteessa jossa molemmat vanhemmat ovat kotona voi olla täysin toimiva ratkaisu ja samalla se vapauttaa hoitopaikkoja joista entuudestaankin on pula

monen perinteisen teollisuuden suorastaan paetessa suomesta kilpailukyvyn ja teollisuuden toimintaedellytysten ylläpitoon ja uusien mahdollisuuksien luomiseen täytyy olla isänmaallisempi ote

perheen voimavarojen tukeminen on siis tärkeää sijoittamista tulevaisuuteen

sitten toinen kysymys

kun puhuitte että kuntien palvelutehtävät käydään läpi tarkkaan kuka tämän nyt tekee ja kuunnellaanko tässä kuntia

on hyvä että edustaja hassi toi esiin juuri niitä korkean jalostusasteen tuotteita joita puusta saadaan lääkkeisiin ja vaatteisiin asti mutta ei se sieltä puusta tule ennen kuin se puu kaadetaan ja metsää hakataan

minä toivon että jos sen vaikuttamisen aika euhun on nyt niin suomi todellakin yrittäisi sitten vaikuttaa

siihen lisään vielä geopoliittisen asemamme huomioimisen teollisuuden maassa pysymisen tärkeänä tukena sillä kuten kirjoitamme haluamme työllisyysasteen pohjoismaiselle tasolle

lisäksi kotihoidon tuen maksaminen tukee myös työnantajia tilanteessa jossa molemmat vanhemmat ovat vaikkapa kolmivuorotyössä ja päivähoidon järjestäminen onnistuu parhaiten kotona

minkälainen kuulemiskierros tässä mahdollisesti on jos on

pitkiin sijaisuuksiin löytyy paremmin työntekijöitä ja perheet voivat paremmin kuin tilanteessa että rimpuilevat hankalien hoitojärjestelyiden kanssa jolloin kenties työpaikasta luovutaan ja tällöin menetetään ammattitaitoista henkilöstöä toisille aloille

hallituksen esitys koskee terrorismin rahoituksen torjuntaa ja sitä kautta itse terrorismin torjuntaa elikkä kysymys on laeista varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi joihin sisältyy rikoslain pykälämuutos ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain pykälämuutoksista

hallitusohjelmaan kirjattu peruspalveluiden valtionosuusprosentin muutos ja kiinteistöveron poistaminen verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasausjärjestelmästä kohtelee kuntia epätasaisesti

lisäksi se on vahva viesti siitä että kotona lastaan hoitavan työtä arvostetaan mutta vaihtoehtoisuus ei syyllistä vanhempia jotka hakevat hoitopaikkaa heti vanhempainvapaan loputtua

erilaiset yritystuet ovat olleet täällä keskustelun kohteena ja perustelen hieman sitä miksi olisimme valmiita leikkaamaan tehottomista yritystuista

säädettävällä lailla luodaan järjestelmä jolla terroritekoihin osallistuvien tai niiden tekemistä edistävien henkilöiden yhteisöjen ja ryhmien varat voidaan jäädyttää turvallisuusneuvoston päätöslauselman edellyttämällä tavalla

samoin tavoitteena oleva kuntien kiinteistöveroprosenttien hyödyntäminen ei välttämättä toteudu koska rakentamattomien tonttien rakentamiseen vaikuttavat muutkin asiat kuin itse veroprosentti

olisin toivonut konkreettisempia vastauksia ja laskelmia siitä miten tämä yhtälö lasketaan eli vaikkapa esimerkiksi se säästö kun kotihoidon tukea leikataan kokonaislaskelma siitä minne siirtyvät sitten nämä lapset ja onko tämä ainoa tapa lisätä joustoja

velkaa otetaan edelleenkin ja täällä on myös salissa todettu että sitä otetaan myös arvaamattomiin kuluihin se on myös tuotu esiin tuolla kirjasessa elikkä me otamme sitä myös maahanmuuttoon

tähän mennessä toteutettu eu tason täytäntöönpano vaatii vielä täydentäviä kansallisia toimenpiteitä joista hallituksen esityksessä on kysymys ja tarkemmat säädökset

globaalissa muutoksessa missä pääomalla ei ole kotia yritystuilla ei kyetä luomaan täysin pysyviä työpaikkoja mutta ymmärrämme toki niiden arvon vientivetoisessa suurteollisuudessa

hallintovaliokunta on hallituksen esityksen tavoin pitänyt ensiarvoisen tärkeänä ettei terrorismirikoksesta epäilty saa tilaisuutta piilottaa varojaan tai siirtää niitä viranomaisten ulottumattomiin

paras lainsäädännön vaihtuminen rakennelakiin on jo uusi muutos joka tapahtuu tulevina vuosina eikä paras lainsäädäntökään ole tuonut riittävästi vastauksia mihin suuntaan kuntien itsehallintoa tulee kehittää

minäkin olen sairaanhoitajana ollessani ollut kotiäitinä

tästä syystä valiokunta pitää perusteltuna ettei varojen jäädyttämisen kohteena oleva taho saa etukäteen tietää viranomaisten aikomuksesta jäädyttää varoja

pohjois ja itä suomen elinkeinoelämää voisimme elvyttää lisäämällä entisestään maataloustuotteiden tuotantoa ja siinä nimenomaan karjataloustuotteitten tuotantoa ja vientiä venäjälle

arvoisa puhemies

mukava kuulla että etelässä ei ihan kaikkea ajatella pohjoisen puolesta mutta tässähän oli jo vaarallisena esimerkkinä ammattikorkeakoulujen leikkaukset jotka olivat kemi tornion ammattikorkeakoulun kohdalla todella paljon huomattavammat kuin mitä siellä ikäluokan vähenemä on